maankäyttö ja rakennuslaissa todetaan yksiselitteisesti että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti

nykyisen lain perusteella vastuu on pääasiassa rakennushankkeeseen ryhtyvällä oli sitten kokemusta tällä henkilöllä taikka ei

teollisuuden synkät ajat jatkuvat

arvoisa puhemies

tällä hetkellä te keskukset eivät voi palvella kuin osaa asiakkaistaan

totesitte että nyt on rakennettava nopeasti kohtuuhintaisia vuokra asuntoja joiden vuokrat ovat jopa neljä euroa neliötä kohti edullisempia kuin nykyinen taso ja että tämä toteutettaisiin ilman valtion tukitoimia

arvoisa puhemies

aamulehden syyskuussa teettämän kokeilun perusteella te keskuksissa pystytään vastaamaan alle puoleen niihin tulevista puheluista

arvoisa puhemies

vuokra asuntojen rakentamistavoitteeseen pyritään sillä että valtio tukee rakentamista laskemalla korkotukilainojen koron omavastuuosuutta

asiakaslähtöisen ja asiakkaan yksilölliseen palvelutarpeeseen perustuvan toimintamallin avulla te toimistojen on mahdollista tarjota asiakkaille mahdollisimman tasapuolisia ja tehokkaita palveluja myös aiempaa pienemmällä henkilömäärällä

pienyrittäjyydessä olisivat ne kasvun mahdollisuudet millä suomi saadaan nousuun

nyt olette viime aikoina vielä voimakkaammin tuonut esiin että tukitoimia tarvitaan lisää

uskotteko ministeri ihalainen tosiaan että tämä vastaa todellisuutta ja että tämä vastaus tyydyttää henkilöitä jotka eivät saa palvelua te keskuksista

rakennusten kosteus ja homevaurioista on puhuttu jo pitkään

tähän valitettavaan kestoaiheeseen liittyy vahvasti myös kansanterveydellinen näkökulma sillä kosteus ja homeongelmat sekä niihin liittyvät muut lieveilmiöt aiheuttavat monia vakaviakin sairauksia

eri tutkimuksissa on todettu että rakennusten homeongelmilla on yhteys muun muassa keuhkoputkentulehdukseen ja astman syntyyn

arvoisa puhemies

esimerkkinä tästä on hallituksen tuoma esitys maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta jolloin rakentamisen normeja kiristettäisiin

arvoisa puhemies

käytännössä tästä seuraa että näillä uusilla ja kohtuuttomilla normeilla hallitus vain tarpeettomasti lisää rakentamisen kustannuksia ja hinnat nousevat

kannattaisiko hallituksen ottaa vakavasti professorityöryhmän laatima raportti kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

valtiontalouden tarkastajat kertoivat tämän viikon tiistaina kansanedustajille ja myös veronmaksajille miten valtiontaloutta ja hallintoa on hoidettu viime vuonna

kuten tiedämme ja huomenna tulemme kuulemaan liika säätely ja byrokratia ovat heikentäneet kilpailuasemaamme ja normien purku on hallituksen ohjelmassakin eräs keino ratkoa yhteiskuntamme hitautta ja vastata kehityksemme kulkuun nopeammin

valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen mukaan rakenneuudistuksiin kannattaisi uhrata suunnitteluaikaa ja unohtaa kaavamaiset leikkaukset jotka ovat tuhoon tuomittuja

arvoisa elinkeinoministeri mitä aiotte tehdä tämän tosiasian eteen

miten hallitus aikoo tämän asian korjata

siksi tässä lähetekeskustelussa haluan kiinnittää huomiota siihen että edellä mainitsemani normien purku otetaan huomioon myös näissä muutoksissa kun asiaa lähdetään tarkemmin valiokunnissa käsittelemään ja jatkossakin kaikissa lakiesityksissä normien purkua tarkasteltaisiin erityiskysymyksenä erikseen lakiesityksen rinnalla kuten monissa kunnissa päätöksiä tehtäessä suoritetaan yritysvaikutusten arviointi tai ainakin pitäisi suorittaa

tältä osin valvonta valiokunnissa kuuluu kansanedustajille ja tämän asian ottaisin huomioon valiokuntakäsittelyssä ja jatkossakin

arvoisa puhemies

aikoinaan täällä vaikutti sellainen mies kuin veikko vennamo ja hän totesi täällä muun muassa että rahaa on mutta rahat ovat rosvoilla

onko kokoomuksen linjalle johdonmukaista että rötösherroja suojellaan tällä tavalla kuin täällä nyt on tullut esille

arvoisa puhemies

juhannuksen alla annoitte ymmärtää että ikään kuin hallituskuri ei kosketa teitä ollenkaan mutta opitte kyllä varsin nopeasti kuka määrää tahdin

tämä on vähän tämmöinen samanlainen puheenvuoro kuin edustaja rantakankaalla ja tämä on samalla tämmöinen työjärjestyspuheenvuoro

viime aikoina tämä sali on alkanut muistuttaa enemmän tämmöistä punakaartien tilaisuutta jossa asiat ratkaistaan huutamalla eikä keskustelemalla

en ollut paikalla oliko hän taas juovuksissa sitä en tiedä

tämän pitkän aikavälin tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia sekä päästökauppa että ei päästökauppasektorilla minkä vuoksi lakiehdotuksen pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnittelua koskeva sääntely koskisi myös päästökauppasektoria toisin kuin puheenjohtaja korhonen väitti

kansainvälisiin sopimusvelvoitteisiin ja eu säätelyyn perustuvan vähennystavoitteen kirjaamista lakiin perustellaan sillä että se luo kansallisten toimien suunnitteluun pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta

useilta asiantuntijoilta saaduissa näkemyksissä onkin pidetty epäselvänä sitä missä määrin ehdotettu sääntely tulisi tosiasiallisesti kohdistumaan myös päästökauppasektoriin

lopuksi talousvaliokunta toteaa että edellä olevaan viitaten talousvaliokunta pitää esitystä monilta osin ongelmallisena ja sen lisäarvoa osin epäselvänä

valiokunta katsoo että esityksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa huomattavasti kevyemmällä sääntelyllä tai jopa ilman sitä ministeriöiden välistä yhteistyötä lisäämällä

samoin jää epäselväksi tarvitaanko yhdellä vaikkakin erittäin tärkeällä politiikkasektorilla näin monitasoista hallinnollista seuranta ja raportointijärjestelmää

arvoisa puhemies

viime aikoina talvivaarasta on paljon käyty keskustelua mediassa ja varmaan hallituksessakin mutta meille kansanedustajille ei ole annettu mitään virallista tietoa tilanteesta

olemme median varassa ja se ei hyvältä tunnu koska valtion rahaa on erilaisissa tukitoimissa paljon palanut ja usein joudumme vastaamaan kansan hyviin kysymyksiin siitä missä mennään

nyt hallituksessa on noussut kiistaa energiapolitiikasta kun suuret eu maat haluaisivat korottaa raskaan teollisuuden päästöoikeuksien hintaa jopa neljä vuotta aiottua aikaisemmin

viime aikoina selväksi on tullut etteivät hallituspuolueiden puheenjohtajat alexander stubb ja antti rinne puolusta suomalaisia työpaikkoja ja suomalaista teollisuutta

ei ole suotavaa ettei hallitus olisi varautunut tilanteeseen josta pahimmillaan seuraa ympäristökatastrofi ja sijoitetut rahat menetetään

päätöksillä tehdään suomalainen teollisuus ensin kannattamattomaksi ja sitten tehtyä tuhoa hieman laastaroidaan valtiontukipolitiikalla sanoo timo soini

tästä samasta asiasta on kysymys nyt tässä ilmastolaissa

kyllä tässä suomi taas on ihan itse asettamassa itselleen rajoituksia kun tällä hetkellä vain tanskassa on jonkinlainen ilmastolaki

eli julkishallinto ja byrokratia paisuvat ja ministeriöt ja eri sektorit kirjoittelevat ohjelmia ja antavat lausuntoja toisilleen vaikka ohjaus on jo nyt eu tasolla

tästä seuraa että laaditaan ilmastostrategiaan suunnitelmia jotka vähitellen siirtyvät ohjelmatasolta säädöksiksi ja lopulta asetustasolle ja eduskunnalla ei ole mitään sanomista sitten enää jatkossa

lain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteidensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten että se on terveellinen ja turvallinen ja niin edelleen kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja brax jo totesikin

ympäristövaliokunnassa eräs asiantuntija totesi kuinka tällä ilmastolailla kansallisella ja eu tasolla tapahtuvat muutokset siirretään lakitasolle etteivät päätökset jatkossa enää perustuisi poliittiseen harkintaan ja ennustettavuus paranee

pakko on kysyä arvoisa rouva ministeri missä sitä korkeinta päätösvaltaa teidän mielestänne tulisi käyttää jos päätökset siirretään lakitasolle etteivät ne jatkossa perustuisi poliittisiin päätöksiin

ympäristövaliokunnassa perussuomalaiset ovat jättäneet vastalauseen ja esitämme toisessa käsittelyssä tarkemmin sisällön ja teemme lakiehdotuksesta myös hylkyehdotuksen

arvoisa rouva puhemies

muistan kyllä hyvin elävästi kuinka neljä ja puoli vuotta sitten edustaja viitasen levy jumittui paikalleen toistaen sitä kuinka saitte piikin kiinni kuinka sdp sai piikin kiinni ja hyvät vakuudet

arvoisa puhemies

todellisuudessa oli kysymys tuottojenvaihtosopimuksesta

aikaisemmin päätetty lisätuki merituulivoimalle ja nyt tämä käsittelyssä oleva ahvenanmaalle kohdistuva tuki eivät tunnu kovin järkeviltä kuten edustaja turunenkin jo tässä kysymyksessään totesi

rakentamisen valvonnasta valiokunta toteaa että rakentamista on pystyttävä valvomaan nykyistä paremmin ja valvonnan on oltava oikea aikaista

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan uudistamiseksi koska nykyinen ohjausjärjestelmä ei toimi ja niin edelleen

eduskunta edellyttää että hallitus ottaa jo nyt käynnissä olevassa maankäyttö ja rakennuslain sekä rakentamismääräyskokoelman muutosten valmistelussa rakennusten terveellisyyden paremmin huomioon ja niin edelleen

tänään oli ympäristövaliokunnassa mietintö etelä konneveden kansallispuiston perustamisesta

oma näkemykseni puoltaa valiokunnan ehdotuksia

jos niihin kaikki määrärahat puolustusvoimien määrärahat ja muut hakataan niin sen jälkeen tulee kyllä varmaan putin jo sanelemaan pikkuisen meille että olisiko suomi kokonaan kansallispuistoa ja niin edelleen

lakia on korjattava ajan ja nykytekniikan tasoa vastaavaksi varsin nopeasti

tällä lakimuutoksella tuodaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen

on totta kuten edustaja myller totesi että kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ei ole siellä missä niitä pitäisi olla eli vaje on suuri

miksi asia ei tullut neljän vuoden aikana kuntoon

kun sitten edustaja viitanen vielä totesi että nyt sitten lopetetaan tämä kohtuuhintainen asuntotuotanto vallan niin kyllä nyt ollaan tekemässä sitä päinvastoin kuin mitä te saitte aikaiseksi

arvoisa puhemies

ministeri ihalainen on ihan hiljattain vaatinut toimenpiteitä yrittäjiltä nyt kun hallitus on kuulemma kaiken mahdollisen tehnyt yrittäjien eteen niin että ei muuta kuin vain työllistämään sitten